tapasin hyvinkään työvoimatoimiston toimipisteessä tämmöisiä työnohjauksen psykologeja ympäri suomea

meillä oli tämmöinen yhteistapaaminen ja he korostivat nimenomaan sitä että erityisesti näille syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille se face to face kasvokkain tapaaminen on kyllä se ainoa keino saada heillä eteenpäin sitä itseluottamusta

tämä rouva oli kysynyt sitten että no mitä sinä vastaat kun tuttu mies tulee kadulla vastaan ja aina kysytään että mitä sinulle nyt kuuluu

hän sanoi että no hän kääntyy kadun toiselle puolelle kun ei hän kehtaa sanoa että hän ei ole missään ja sitten siitä se keskustelu oikeastaan meni eteenpäin että ei siitä ollut kysymys ettei hän halunnut työllistyä vaan hän ei ollut oikein osannut ja tiennyt mitä tekee ja sitten hän koki sen kuitenkin häpeälliseksi

eero lehti kun otti tuossa esimerkiksi tuon että katsomme sitä kun ihmiset katsovat tvtä niin en tiedä sitten kummasta se kertoo enemmän tuottajista vai meistä katsojista

täällä on keskusteltu tänään mikä on hallituksen ja hallintoneuvoston tehtävä ja onko meidän tehtävämme oikeastaan puuttua siihen ohjelmasisältöön ja ei varmastikaan yksittäisten ohjelmien tarkkaan sisältöön mutta joka tapauksessa on hyvä käydä keskustelua siitä pitkästä linjasta

tosiaan hallintoneuvoston tulee valvoa sitä että yle noudattaa näitä julkisia tehtäviä joita sille on annettu ja siellä julkisissa tehtävissä on todettu tämä monipuolisuus ja tasapuolisuus

myös edustaja modig tänään kansa puhui siitä että hän on nyt hän kertoi omasta toimittajataustastaan ja siitä että ne olivat hänelle subjektiivisia kokemuksia

he odottivat toisesta valiokunnasta ihmisiä ja keskustelivat presidentti sauli niinistön uudenvuoden puheesta ja siitä että sauli niinistöhän totesi että maassa maan tavalla ja että kaikki eivät ehkä tulekaan suomeen hyvin aikein

sitten tuli eräs nainen joka sanoi jotakin että ei kun me tarkoitettiin niitä muita ja jotain hyvinkin epämääräistä en oikein siitä saanut sitten selvää

kyllä minä nyt koin niin että en minä ole täällä koskaan kenenkään toimittajien kuullut naureskelevan muiden puolueiden ihmisille näin halventavasti että kyllä se minusta siltä tuntui

itselleni pisti silmään tässä

nythän on ollut valtavasti maahanmuutosta ja lainsäädännöstä keskustelua ja kansalaisia on kovasti kiinnostanut se mitä toimenpiteitä saadaan aikaiseksi paljon erilaista huhuakin liikkuu internetissä

arvoisa puhemies

korjatkaa ministeri lindström jos olen ymmärtänyt väärin

nythän eduskunta hyväksyi lain jossa ulkomaalaislaista poistettiin tämä humanitäärisen suojelun peruste elikkä saatettiin se lainsäädäntö samalle tasolle kuin muuallakin eu maissa

ainoa asia mistä ei saa sopia toisin on itse asiassa työnantajalle huono elikkä tässähän työnantaja ei tule saamaan kuin kuuden kuukauden ajalta sen korvauksen

minä olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja me käsittelimme sitä tosi pitkään perustuslakivaliokunnassa ja pohdimme erilaisia asioita ja siitä oli paljon julkista keskustelua että mitä tämä tarkoittaa

sitten sinä päivänä kun se eduskunnassa hyväksyttiin minäkin oikein asetuin iltauutisten eteen puoli yhdeksän että kun tästä on paljon keskusteltu niin nyt se varmaan todetaan tänään että nyt se on näin se laki muuttunut

minä ymmärsin edustaja zyskowiczin kritiikin enemmänkin siihen suuntaan en niinkään järjestelmää vastaan mutta sitähän hän ei tuntunut vastustavan vaan niin ettei turhaan pyydettäisi lausuntoja silloin kun on kysymys maahanmuutosta tai kriminaalipolitiikasta

siellä oli sen päivän kaikkia muita uutisia ja sitten useampi minuutti ihan oli todellakin käytetty siihen että oli tutkittu sitä että amerikkalaiset tv näyttelijät naisnäyttelijät saavat vähemmän puheenvuoroja elokuvissa kuin miehet

meillä on erittäin paljon asioita perustuslakivaliokunnassa ja toki mekin toivomme että sinne ei niin kuin muodon vuoksi tuoda asioita jotta saataisiin tälle ehkä ääripäälle hyvä mieli mistä zyskowicz puhui

siinä mielessä olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että en oikein pidä siitä trendistä mikä nykyisin on että perustuslailla ratsastavat aivan kaikki

voi olla että se ei ole tarkoitushakuista mutta kyllä se vähän tuntui siltä ja voihan se tietysti olla niinkin että minä kansanedustajana pidän näitä asioita tärkeämpänä kuin uutiset mutta en tiedä oliko se meille nyt niin tarpeellista sitten tietää se niitten puheenvuorojen määrä

silloin sillä on todella paljon merkitystä mitä ja missä suhteessa sieltä tulee sitä tietoa meille kaikille koska kansa luottaa siihen ja pitää sitä oikeana ja puolueettomana

edustaja juvonen otti tuossa äsken esille tärkeän seikan ikäihmisistämme ja erityisesti naisista

olen itse ollut tuo aika vastata kaikkiin kysymyksiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden lakimiehenä pitkään ja siellä valitettavan usein tuli vastaan tilanne jossa ikäihminen usein nainen oli jo täysi ikäisten lastensa pahoinpitelemäksi joutunut

koska se tulee sisältämään myöskin mahdollisuuden rauhan ajan ulkopuoliseen yhteistyöhön näillä lapsilla oli usein päihde tai mielenterveysongelmia

lisäksi mikäli aikaa jää ministerille vastata kysyn millä aikataululla katsotte että nämä laajennetut se on todella vakava ongelma

meillä naisilla on tosiaankin turvaton olo

huomasin sen eräänä iltana itsekin ulkona ollessani ja havahduin että herranjestas minäkin olen ruvennut tämmöisiä ajattelemaan

tuossa edustaja aalto esitti kysymyksiä perussuomalaisille ja en tiedä miten tämä hanke etenee tämä mistä kyselitte tuossa viimeiseksi

mutta jos tullaan tuohon kysymykseen vaikuttavuudesta ja kohdennuksesta mistä edustaja aaltokin puhui ja piti tärkeänä että siihen panostetaan ja sitä oikeastaan varmaan tuossa kysyittekin niin mietitäänpä hieman tuota historiaa

haluan sitten lisäksi puhua kunnan itsemääräämisoikeudesta ja näistä yksityisistä vastaanottokeskuksista ja siitä että maahanmuuttovirasto ei nykyisin enää tiedustele kuntien mielipiteitä yksityisten vastaanottokeskusten sijoittumisesta kuntaan vaikka kunta joutuu järjestämään palveluita asukkaille esimerkkinä koulu ja päivähoitopalvelut

ei se ole yksin suomen vika eikä varmasti kenenkään yksittäisen maan vika mutta jos ajatellaan sitä mitä esimerkiksi presidentti ahtisaari sanoi muistaakseni eilen televisiossa niin keskeisessä asemassa ovat suurvallat yhdysvallat ja venäjä syyrian rauhan ratkaisemiseksi

ja mitä tulee sitten tähän kohdennukseen ja vaikuttavuuteen niin onhan se kaikissa asioissa sillä lailla ettei se euro aina tuo kahta euroa tilalle vaan kyllä niiden kohteiden pitää olla hyvin valittu

itse katsoisin että tässäkin tilanteessa meidän täytyy tarkastella kaikkia osa alueita

minä mielelläni toivoisin että meillä olisi todella paljon rahaa että me voisimme panostaa valtavia määriä ilmastonsuojeluun eläintensuojeluun ihmisten perustoimeentuloon

täällä on tämä otettu huomioon esimerkiksi tukemallavapautus

paljon myös näiden maa alueiden jussuvapaaehtoista maanpuolustusta alaikäisiä joten joudumme järjestämään heille koulu ja päivähoitopalveluita

siitä olen erittäin pahoillani koska itse olisin toivonut ensimmäisen kauden kansanedustajana että olisin voinut olla vaikuttamassa tuomassa erittäin paljon hyviä asioita tähän meidän politiikkaamme

täällä ministeri iltapäivän aluksi esitteli näitä linjauksia ja hän kertoikin tästä että kehitysyhteistyössä painotetaan kunkin maan omaan veropohjaan ja sen kehittymiseen

sitten sdp toi ihan arvokkaan puheensa ja näkökulmia ja tämän saman verotuksen esille ja sen kehittämisen mutta myöhemmin se keskusteluissa muuttuikin niinpäin että he kiittelivät siitä että hallitus on nyt nostanut emännän siipen aistin vien tuota vero hyviä on nämä sdpn veroasiat framille mikä minua tietysti hieman ehkä hymyilytti koska se järjestyshän oli se että hallitus oli ensin kertonut jo tämän

tietysti tätä turvattomuusongelmaa on esiintynyt hyvinkäälläkin ainakin facebook ryhmissä ihmiset ovat olleet hyvin kyseleväisiä ja siellä on esitetty huolia ja minuunkin on ollut muutama äiti yhteydessä että on ollut jonkintyyppistä seuraamista ja tästä ovat olleet sitten alaikäiset huolissaan

tämä on aika tyypillistä ollut oppositiolta tässä olen huomannut syksyn aikana että kun tehdään ratkaisuja niin sitten sdp ehättää kertomaan että se oli heidän ideansa

sillä nyt ei ole mitään merkitystä kuka sen idean saa mutta jotenkin tuntuu että tärkeämpää olisi tehdä hyvää politiikkaa eikä niinkään se kenen nimiin sen ehtii varastamaan

meillä on sitten vielä lisäksi nyt epäselvä tilanne josta tänään meidän paikallislehtikin soitti minulle ja kyseli onko minulla enempää tietoa

olen itse erittäin huolissani siitä ja sen takia on erittäin tärkeätä niin kuin edustaja mattila sanoi että panostamme naisten ja lastenkin koulutukseen koska meidän tulee muistaa se asia mistä me hyvin vähän puhumme

tähän ylikansoitukseen mistä on ollut viime aikoina paljon televisiointejakin ja mistä me puhumme kyllä hyvin vähän koska jatkuvasti tämä maapallon kantokyky ei enää kestä tätä väestömäärää pitäisi vaikuttaa nimenomaan koulutuksella ja terveydenhuollolla ja kaikella tämmöisellä kehityksellä

se olisi varmastikin suomen suurin ja isoin vastaanottokeskus ja huolettaa tietysti tämmöisen vastaanottokeskuksen mahdollinen tuleminen

että tässä kunnalle käy helposti niin että kunta ei pysty mitenkään tähän vaikuttamaan ja siksi olenkin sitä mieltä että ministeriön tulisi nyt antaa maahanmuuttovirastolle ohjeistusta siitä että kunnalla säilyisivät joka tapauksessa riittävä itsemääräämisoikeus sekä vaikutusmahdollisuudet kunnan alueelle perustettavien yksityisten vastaanottokeskusten ja kuntaan tulevien turvapaikanhakijoiden määrän suhteen

arvoisa puhemies

tietysti tuo että rangaistuksen tulee olla suhteessa teon moitittavuuteen ja muutenkin suhteellisuusperiaatteen mukainen on erityisesti näissä nopeusrajoitusten rikkomisissa semmoinen mietittävä asia

puolustukseksi täytyy sanoa se että kun ollaan jouduttu kaikkea leikkaamaan ja maksuja korottamaan niin tämä nyt ei ole mikään sellainen perusturvaan liittyvä asia sillä lailla että rikoksia täytyy saada tehdä mahdollisimman halvalla

mutta joka tapauksessa on erittäin hyvä että tämä tulee pohdittavaksi koska tämä on kertakorvauksena tosi paljon ja kansalaiset ovat olleet minuunkin yhteydessä että oletteko ihan tosissanne

tästä puuttuu se inhimillinen harkinta joka tuomioistuimessa aina on

puhuttiin arvostuksesta

edustaja heikkinen puhui kansan äänestä vaaleissa ja siitä että nämä puolueet ovat nyt tulleet valituiksi ja tuossa edustajat heinäluoma ja rinne naureskelivat pilkallisesti

se koskee myös teitä se kunnioittaminen ja jos te ette halua kaivella historiaa käsite liitetään kai

puhuin siitä että jos vaaditaan hallituspuolueilta että ei saa puhua historiasta eikä varsinkaan sdpn historiasta jota pitää kunnioittaa niin niin pitää itsekin silloin toimia ei voi yksipuolisesti odottaa toisten toimivan niin kuin te haluatte

ja vielä minun on pakko lisätä että te sanoitte että perussuomalaisten puolue suhtautuu nykyisin työttömiin niin että he ovat laiskoja

tuo andersson puhui siitä että tämä on tullut meidän lainsäädäntöön ja ikävää että se poistetaan ja eu oli jossakin hakusessa silloin

kuuntelin presidentti niinistön puhetta muutama viikko sitten ja hänhän toi esille sen että kaikki kansainväliset määräykset ja sopimukset koskien maahanmuuttoa ja pakolaiskysymyksiä varmasti säädettäisiin tänä päivänä erilaisiksi koska nämähän ovat olleet ihan eri aikaan ja paikkaan ei silloin ollut tämmöistä kansainvaellusta euroopassa se täytyy muistaa

arvoisa puhemies

mutta maahanmuutto on aika akuutti asia ja mielestäni me puhuimme tästä hallituksen esityksestä täällä edellisissäkin puheenvuoroissa mutta ymmärrän toki edustaja heikkisenkin näkökulmia

itse kuitenkin ajattelen niin että meidän on aina hyvä täällä eduskunnassa ymmärtää mitä me säädämme elikkä jos siinä samalla sitten pujahtaa joku tämmöinen laittomasti maassa olevien terveydenhoito niin onhan se hyvä sitten ettei tarvitse vastata että hupsistakeikkaa me emme huomanneet sitä se se vasta noloa on

voimme me tuoda tänne koko maahanmuuttopolitiikan kerralla jos rkp sitä haluaa

ilmeisesti tämä kuitenkin kumpuaa siitä kun minuunkin on ollut yhteydessä tämä henkilö joka on kuulunut tähän ryhmään ja olen saanut ainakin vaikutti siltä samantyyppisen sähköpostin kuin edustaja zyskowicz

minusta siellä oli kyllä hyviä näkökohtia erityisesti juuri tämä että emme avaisi porttia vahingossa sitten ilman tarkoitusta laittomasti maassa oleskeleville henkilöille

tuon tässä esille sen mitä tuossa zyskowicz ei mielestäni puheenvuorossaan todennut mitä tässä tämä asiantuntijalääkäri toi huolenaan

toki tietysti akuuttia hoitoa annetaan kaikille mutta me olemme täällä koko päivän puhuneet lisätalousarviosta olemme puhuneet sosiaali ja terveydenhuollosta rahojen riittävyydestä kilpailukyvystä ja monesta talouden ongelmasta ja kyllä meidän täytyy voida olla huolissaan meidän taloudesta ja meidän rahojen riittävyydestä ettei kuten edustaja eerola sanoi tästä tule sitten mikään hiv parantola oliko tämä sana

en ole tutkinut nyt tätä helsingin tilannetta onko sinne tullut ihmisiä mutta jos helsingin kaupunki on näin päättänyt niin toivottavasti helsingillä on sitten rahaa jos tämä muuttuu

mutta minä luulen että silloin kun se on kunnan oma päätös niin se päätöksenteko menee pikkusen jouhevammin jos he sitten päättäisivät sen lakkauttaa mutta se voi olla sitten jo vähän vaikeampaa jos on tämmöisen portin avannut

mutta itsekin toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta tosiaan tarkistaa nyt tämän onko tässä nyt aidosti näin niin kuin meille on esitetty ettei tässä ole jotakin tämmöistä terveyshoitoporttia avattu se ei ole tarkoitus että täsmentää sitä ja katsoo todellakin onko tämä asiantuntijalääkärin näkemys selkeä

minustakin on oikein hyvä että meidän kansa on tervettä ja itsekin olen paljon rokotuksia saanut ja toivon että ne estävät minua saamasta eri sairauksia jotka tulevat kalliiksi

mutta näissä pitää muistaa sitten aina huolehtia että se on varsin hyvin testattu rokote elikkä tässäkin valiokunnalle terveiset että katsotte ja kuulette asiantuntijoita siitä mitä rokotetta voidaan väkisin pakottaa ottamaan

eli ei tässä nyt kukaan ole väittänyt että tällä ratkaistaan koko maahanmuuttopolitiikka ei tietenkään eikä tämä ole eu ratkaisu emmehän me täällä eu asioista päätä

ymmärsin että tämä lääke oli silloin tullut markkinoille aika kiireellisellä aikataululla ja tämä on tietysti semmoinen asia että ei meihin nyt saa pistää väkisin sitten ihan mitä vain